arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuinka paljon arvioitte verotulojen jäävän ennakoitua pienemmiksi ja kuinka paljon aiotte ottaa lisää velkaa tuossa mainitsemassanne lisäbudjetissa

luonnonvarojen hyödyntämisessä on tärkeä periaate että yhden luonnonvaran hyödyntäminen ei saa johtaa toisen pilaantumiseen

kiitän ja onnittelen ministeri kiurua tästä parlamentaarisesti valmistellusta uudistuksesta joka nyt on saatu lakiesitysten muodossa sitten eduskuntaan

siellä on paljon esimerkiksi venäjältä peräisin olevia pääomia joita käytetään edelleen sijoituksiin esimerkiksi venäjälle

pääministeri katainen kieltäytyi oikaisemasta virheellisiä tietoja

se olisi kyllä yhteiskunnan toiminnan kannalta todella järkevää että silloin kun henkilö katsoo että ei tarvitse enää niin paljon neliöitä siihen asumiseensa olisi joustavammin mahdollisuuksia vaihtaa pienempään ja tätä järkevää toimintaa voin mielihyvin tuonne aran johdon suuntaan viestiä että tässä lisää joustoa saataisiin

arvoisa puhemies

kohta satavuotias suomi ansaitsee parempaa

talvivaaran tapauksessa tämä periaate on aika räikeällä tavalla rikkoutunut varsinkin kun kyseessä on ihmiskunnalle luonnonvaroista tärkein eli puhdas vesi joka toiminnan seurauksena vaarantuu

pääministerin sijainen valtiovarainministeri urpilainen oletteko te sitä mieltä että hallituksella ei ole velvollisuutta oikaista koko liikennepolitiikkaa ohjaavan selonteon perusteissa olevia virheitä ja sen perusteella tehtyjä päätöksiä

se on yhteiskunnan talouden ja veronmaksajien kannalta jopa plussalle jäävä juttu

esitin teille kysymyksen miten aiotte toimia jos kyproksen pankkisektorin takia aletaan lähestyä muun muassa suomea

kiitän hallituspuolueiden uskollisia sotureita edustajia jotka yrittävät selittää hallituksen tekoja täällä parhain päin

riittää vielä hyvää vaikka sinne kasvun siemeniin

onko nyt niin pääministeri katainen ja koko teidän hallituksenne että hallituksella on lupa tehdä vain yhtenä päivänä päätöksiä neljän vuoden aikana suomen tulevaisuutta koskien

suunnanmuutos on mahdollinen eduskuntavaalien kautta kokonaan uuden hallituksen ja pääministerin johdolla sekä tarvittavista uudistuksista laajassa yhteistyössä sopimalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yle pystyy tuottamaan sille asetetut julkisen palvelun tehtävät ja samalla tämä uusi veroluonteinen maksu ottaa henkilön tulotason huomioon

ministeri haaviston vastaus kolmen tunnin jälkeen vaikutti hyvältä

te puhutte kyllä työn määrästä ja julkisen talouden säästöistä ja muutosvoimista

työurien pidentäminen on jatkoa jo esittämilleni uudistuksille taloutemme kuntoon laittamiseksi

kyse on tulevaisuudesta eikä menneisyydestä

te olette käytännössä lykänneet kaikki keskeiset päätökset huomisen varaan

kyse on kyproksesta ja siitä miten sen pankkisektorin sotkuihin suhtaudutaan jatkossa keskusteluosasto päättynyt kuin myös nostoehdotus hyväksytään ja naiselle että valtio varmaan tämän väitekeskuspova eteni stella tarkastuksen liitosasia kuin

sen vuoksi puolenkymmentä vuotta sitten perustettiin kansainvälinen luonnonvarapaneeli joka tuottaa tutkimustietoa luonnonvarapolitiikan ohjaamiseksi ekologisesti kestävälle polulle

arvoisa puhemies

en aivan saanut selkoa pääministerin vastauksesta miten hallituksen politiikka nyt muuttuu vai muuttuuko mitenkään mutta se mikä muuttuu on se että ministeri guzenina richardson ja ministeri gustafsson luopuvat huomenna tehtävistään

toivottavasti menestytte suomen parhaaksi

valtaosalla eläkeläisistä opiskelijoista ja työttömistä maksurasitus alenee nykytilaan verrattuna joten oikeudenmukaiseksikin lakiesitystä voi kutsua

kyllä me kaikki tiedämme kuten sanoitte että on laskelmia siitä kuinka suuret vajeet julkisessa taloudessa on

tuo puhe työn määrän lisäämisestä on kaunista puhetta mutta kun työpaikat hupenevat koko ajan

pääministeri katainen lähes ensimmäisenä työnään teidän hallituksenne lakkautti suomesta luonnonvarainneuvoston joka toimi suomen kansallisena vastinparina kansainväliselle luonnonvarapaneelille

arvoisa puhemies

pääministeri te voitte kyllä sanoa että puolitoista vuotta on lyhyt aika että hallituksella on aikaa puolitoista vuotta kiistellä asiasta mutta ihmiset ovat sinä aikana jonottaneet lääkäriin joka ikinen päivä

on miellyttävää kuunnella kun hallituspuolueiden edustajat käyvät keskustelua keskustan esittämästä kotikuntamaakunta mallista mutta eivät hallituksen esityksestä

vaikka politiikkanne ei ole kovin hääviä ollut ja olemme siitä monessa kohtaa eri mieltä niin ihmisinä pidän teistä molemmista ja itse asiassa olen iloinen siitä että voin jopa kutsua teitä ystävikseni arvon ministerit

kiitokset työmarkkinajärjestöille raamisopimuksesta

tai te puhutte säästöistä julkisessa taloudessa kertokaa meille kuinka paljon kuntien pakkoliitokset tuovat säästöjä

näitä pieniä epäkohtia joita täällä on mainittu toki valiokuntakäsittelyssä täytyy puida mutta kokonaisuutena uudistus on puolustamisen arvoinen

minkä ministeriön alaisuudessa on kansainvälisen luonnonvarapolitiikan seuranta tällä hetkellä vai eikö minkään

sen takia että puolustamme koko maata ehdotamme perustienpidon rahoitukseen tuntuvaa lisäystä

se tuo työrauhan mutta valitettavasti kilpailukykyä tämä sopimus ei kokonaisuutena paranna

työttömien valtakunnallisen järjestön tvyn mukaan toimistoissa ei kyetä palvelemaan asiakkaita kunnolla ei työttömiä eikä työnantajia

tämä kertoo selvää kieltään siitä että keskustan esittämä kotikuntamaakunta malli on ainut malli mikä on ymmärrettävä niin ymmärrettävä että jopa hallituspuolueitten edustajat voivat siitä puhua

yhdellä tempulla tai yhdellä keinolla tilannetta ei saada muuttumaan

niiden pääministeri katainen sanoi olevan uskomusten varassa

te olette tuhranneet puolitoista vuotta suurkuntahanketta ajamalla

arvoisa puhemies

valitettavasti ministeri guzenina richardson ei ole nyt paikalla mutta aivan varmasti sosiaali ja terveyspalveluista keskustelu jatkuu

todetaan edelleen että keskusta sanoo kyllä euroopan unionille kyllä eurolle ja kyllä tiukalle talouskurille

hallitus jatkaa toimettomuuttaan

oletteko valtiovarainministeri urpilainen samaa mieltä kataisen kanssa että hallituksen esittämät rakenneuudistukset ovat uskomusten varassa vai onko teillä laskelmia esittämienne toimien tueksi ja milloin tuotte ne eduskuntaan

maakuntien kehittämisrahoja mitä hallituksen kylmä käsi leikkaa tarvitaan jotta yrittämisen ja työnteon edellytykset säilyvät koko maassa

täällä tietenkin ruoditaan nyt hallituksen ohjelmaa ja edustaja toivakka tuossa totesi että nyt rakenteista siirrytään palvelu uudistukseen

arvoisa puhemies

myöntäisitte että hankkeenne on epärealistinen

olen sekä koko hallitus on moderni eläinsuojelun ystävä moderni suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon kehittäjä

siellä on erittäin monipuolinen luonto se on valmiiksi jo retkeilijöitten tuntema alue ja varmasti ansaitsee tämän kansallispuistostatuksen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talouskuriin liittyy se että sopimuksista pidetään kiinni

yhteisöveron alennuksen ulkopuolelle jäävät aivan kuten edustaja östman totesi henkilöyritykset avoimet yhtiöt kommandiittiyhtiöt maanviljelijät metsänomistajat

se että keskusta oli valmis tukemaan kreikkaa kun kreikka oli kovassa hädässä edellytti sitä että kreikka pitää kiinni omista sitoumuksistaan kuten veronkannon tehostamisesta budjetin tasapainottamisesta sekä omaisuuden realisoimisesta velkojen kuittaamiseksi

teillä on käsittääkseni vilpitön pyrkimys jonka jaamme kanssanne suomalaisten nuorten koulutusmahdollisuuksien rakentamisesta ja siitä että suomalaiset nuoret koulutuksen kautta voivat rakentaa omaa elämäänsä

oleellinen asia on se että oikeuskansleri edellytti että kuntarakennelakia ei voida viedä eteenpäin eduskunnassa eikä kuntiin ennen kuin on riittävät linjaukset sote ratkaisuista tiedossa

tätä keskustakin haluaisi että viimein siirryttäisiin palveluiden parantamiseen ja uudistamiseen mutta ei

kyseessä on siemenraha mikä tietenkin edellyttää sitä että niissä kohteissa missä vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä vahvistetaan ja elvytetään näitä kantoja täytyy alueella toimivien yritysten miksei myös maakuntien rahoituksen tai kehittämishankerahoituksen tulla vastaan jotta pystytään luomaan tehoa

retkeilyalueilla metsähallitus harjoittaa huomattavasti tavanomaista kevyempää metsätaloutta koska nimensä mukaisesti näillä alueilla virkistyspalveluitten mahdollistaminen on myös erittäin tärkeä tavoite

hallitus sysää suomen palvelutuotannon niin koulutuksen kuin kunnallisten palveluitten osalta uuteen rakennemyllerrykseen

juuri vaikeimmassa asemassa olevat työttömät tarvitsisivat henkilökohtaista ja pitkäjänteistä palvelua

näille hallituksella ei ole mitään tarjottavaa

keskussairaaloissa tuhannet hoitoalan ammattilaiset miettivät kuka maksaa palkan kun heidän työnantajansa sairaanhoitopiirit lakkautetaan

myös kysytyille alueille tulee rakentaa tavallisella palkalla toimeentuleville ihmisille kelvollisia vuokra asuntoja

jos he ottavat töihin työntekijän valtiovalta tulisi vastaan ja maksaisi sivukulut esimerkiksi alenevasti kahden vuoden ajan

nyt kysymys kuuluu

korotetaan eläinten hyvinvointiin tähtäävien investointien tukea hieman korotetaan uusiutuvan energian tukia hieman jotta entistä useampi maatila voi lähteä parantamaan eläinsuojelun tasoa ja silti säilyttää sen arvokkaan tehtävänsä

miten te evästätte seuraajaanne jotta yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet toteutuvat ja suomalaiset voivat kouluttautua ja siten rakentaa elämäänsä eteenpäin

arvoisa puhemies

tämän asian nostavat esille myös te toimistojen johtajat ja työntekijät

riittääkö se että hallitus keksii omalle esitykselleen uusia perusteluita

riittääkö se tiedoiksi että kuntarakennelakia voi viedä eteenpäin vai ei

koko kehä kolmosen ulkopuolinen suomi suurimpia kaupunkeja maakuntakeskuksia ja kuntia myöten joutuu epämääräiseen rakenneuudistukseen

sen takia keskusta varjelee oppisopimuskoulutusta ja vaikka hallitus puhuu oppisopimuskoulutuksesta käytännössä te olette vaikeuttamassa sitä

ihmiset odottavat ratkaisua

onko kotikuntaani kohta olemassa

myös se miten alueet ja yritykset osallistuvat vaikuttaa siihen missä järjestyksessä pystytään näitä kohteita toteuttamaan